pitäisi palata takaisin tähän maakuntapohjaiseen hätäkeskushommaan ja silloin paikallistuntemuskin säilyy

kannatan ed

samalla painostetaan lämpövoimalat käyttämään paljon puuta

täällä jo edellä ed

muun muassa joensuun yliopiston professori kärkkäinen on pitänyt haastavana tätä tavoitetta

lisäksi on vaara että metsien humuskerros ja ravinnepitoisuus laskee vaarallisen alas mikäli kaikki kannot ja risut kerätään metsistä poltettavaksi

suomeen ollaan puuhaamassa myös biopolttoaineita ja bioetanolia valmistavaa tuotantoa

jälleen on käymässä ilmeiseksi että jos viljalla tuotetaan bioetanolia niin se ei aina täytä niitä odotuksia edes kasvihuonepäästöjen osalta mitä siltä odotetaan

energiaratkaisuehto on että suomessa tuotetaan sähkö mahdollisimman edullisesti

sähköstä voidaan tehdä porkkana teollisuudelle ettei se siirry muualle

nämä kunnat hakevat itselleen etua edullisesta sähköstä

arvoisa puhemies

se suosii nuoria viljelijöitä ja sitä että heillä on mahdollisuus jatkaa tilalla tuotantoa mutta niin kuin täällä ed

täällä ed

hemmilä totesi se huomioi myös luopuvat viljelijät että heilläkin on jonkunmoinen eläke

salo kertoi että hän rupeaa väittelemään eläketasosta ja kuka suomessa on eläkkeet järjestänyt

kyllä minä totean sen että sodan jälkeen suomessa vasemmiston ammattiyhdistysliikkeen ja keskustapuolueen silloisen maalaisliiton voimilla ajettiin se eläketaso mikä tänä päivänä on

minun mielestäni tällä turvataan kotimainen ruuantuotanto ja siitä pitää lähteä että suomalainen maanviljelijä ruokkii suomalaiset täällä

siellä kokoomus oli enemmänkin jarrumiehenä niinä vuosikymmeninä